isoissa lainoissa puhutaan isoista korkokuluista

päinvastoin orastava kasvu pysäytetään ylimääräisillä menolisäyksillä

jos elinkeinoelämällä menisi erikoisen hyvin ja olisi tarvetta hieman hidastaa ylikuumenevaa tilannetta silloin voisi tällaisen verotoiminnan ymmärtää

erityisesti pienet maaseutupankit joissa pyritään toimimaan mahdollisimman pienellä kulurakenteella ovat suurimmissa vaikeuksissa

suomen hallituksen europolitiikka kulkee samaa latua hallituksen muunkin talouspolitiikan kanssa pahasti horjahdellen

paikallistieverkko vetelee viimeisiään ja tienhoitoon ei ole tulossa minkäänlaista määrärahaa puhumattakaan riittävistä kunnostusmäärärahoista

arvoisa puhemies

eri kannanotoissa on selkeästi nähtävissä että suomi on jo antautunut euroopan laajuiseen verotukseen jolla tuettaisiin erilaisia euroopan roskapankkeja

perussuomalaiset ovat tämän tosiasian panneet merkille jo vuosia sitten

urpilaisen mukaan suomi mahdollisesti vaatii vakuuksia takuilleen

hallituksen sinänsä hyväksyttävä tärkeä tavoite säilyttää suomen luottoluokitus nykyisellä tasolla voi vaarantua vain virheellisellä europolitiikalla jossa suomi ottaa isompia riskejä kuin valtiontalouden kannalta olisi järkevää

espanjan talousministerin mukaan espanja pyytää rahoitusta nimenomaan pankeilleen

valtiovarainministeri urpilainen ilmoittaa että laina myönnetään nimenomaan vain espanjan valtiolle

solidaarisuusvero joka oli meidän vaihtoehtobudjetissamme on oikeansuuntaista verokäytäntöä

onko teillä arvoisa ministeri takarajaa olemassakaan

on puhuttu että kunnat tekevät hoitosopimuksia mutta saammeko siihen vanhusten lakiin tärkeimmän kohdan eli henkilöstömitoituksen

onko italia seuraava joka on liian suuri ja sitten kun tilanne on ajankohtainen pakkoautettava ettei eurokriisi iske suomen päälle

kunta ja palvelurakenneuudistusta aiotaan ajaa eteenpäin pakkokeinoin siitä huolimatta että mitään konkreettista taloudellista tulosta ei ole pystytty osoittamaan

arvoisa puhemies

kukaan ei meistä ole täydellinen mutta on todettava että hallituksen jäsenten silmät ovat sumentuneet jopa sokeutuneet

kehitysapua voidaan myös vähentää ja apua saavien maiden kohteita tulee entisestään tarkistaa

olette jatkuvasti puhunut viimeksi tänään valtiovarainministeri urpilainen että jokainen maa vastatkoon omista veloistaan mutta näin ei ole todella käynyt

herra puhemies

me perussuomalaisissa olisimme odottaneet että hallitusohjelmassa olisi jollain tapaa mainittu vaalien alla paljon esillä ollut ja myöskin hallituspuolueiden mainoksissaan lupaama eläkeindeksin tarkistus

ainoastaan perussuomalaiset ovat tämän perussopimuksen mukaan lähteneet siitä että jokainen maa vastatkoon omista veloistaan omasta taloudestaan

meillä on henkilökuntaa muutama ja tiedätte varsin hyvin että ministereillä joka ministe riössä on valtavasti henkilöstöä

nyt on espanjan tukemisen vuoro

onko seuraavana kypros ja italia

nuorten yhteiskuntatakuuseen kohdistuva määräraha joka sinänsä on kohtuullisen suuri on oikea ja tukee myös perussuomalaisten esitystä kolmen kuukauden työllistämis tai koulutuspaikkavelvollisuudesta

suomi ottaa lainaa ja köyhtyy ja tämä jatkuu

monta asiaa on tietysti jäänyt meidänkin varjobudjetistamme pois mutta semmoiset suuntaa antavat ohjelmat ainakin me olemme tässä tuoneet ja ihan mielellään katsomme mitä sitten jouluun mennessä tehdään kun erilaisia hallituksen esityksiä tehdään

otin tosiaan esille tämän mahdollisen lukumääräneutraalin ja sitten sukuneutraalin avioliiton

täällä ei ole keskusteltu mitenkä hoidetaan lapsiperheiden asioita miten nuoret työttömät ja syrjäytyneet hoidetaan mikä on eläkeläisten osuus ja mikä on kaiken kaikkiaan suomen osuus

tiedän että varmaan kukaan tässä salissa niitä ei ole kannattamassa tällä hetkellä mutta yhteiskunta muuttuu ja saattaa tulla vuosien saatossa vaatimuksia niin kuin teilläkin nyt on ollut eli yhdenvertaisuuden ja tasavertaisuuden ja ihmisoikeuksien perusteella myös nämä edellä mainitut avioliitot kuuluvat sitten niiden vaatimusten piiriin

samalla olisi tehtävä myös päätös omaishoidon siirtämisestä kelan hoitoon niin että omaishoito ei olisi kunnan harkinnanvaraisena toimintona

seuraukset näkyvät monilla aloilla pitkään

ja jatkuvasti kun tulee yhä enempi näitä velkamaita niin suomen talous tippuu kolmen an luokituksen mukaan huonommaksi

pedofilia on yksi kaikkein iljettävimpiä rikosmuotoja joka edellyttäisi myöskin rangaistusasteikkojen selkeää korottamista

muutenkin valtion kohdistamat valtionosuusleikkaukset jotka kohdistuvat kuntien peruspalveluihin aiheuttavat vähätuloisille ongelmia jopa tärkeimpien palveluiden saamiseen

mielenkiintoista on ollut todeta ja seurata että valtiovarainministeri ja pääministerimme ovat reissanneet amerikoissa on ollut bilderbergin kokouksia

arvoisa puhemies

ja olen lukenut näitä asioita en vain yksistään hallitusohjelmista vaan myös muista ja bilderbergin yksi päämäärä on yksi yhtenäinen maailmantalous

arvoisa puhemies

maailmantalous joka kulkee kriisistä toiseen saattaa aiheuttaa hyvinkin äkkinäistä korkotason nousua jolloin velanhoito saattaa aiheuttaa velalliselle suuria ongelmia

näistä asioista ei välttämättä haluta puhua mutta minä ainakin hyvin vajavaisena kristittynä haluan varoittaa suomen hallitusta ja sen minä myös teen

korotukset moni taitaa jäädä pahasti pakkasen puolelle

mutta arvoisa puhemies kun on näin kaunis päivä ja kevätistuntokausi on loppumassa haluan toivottaa jokaiselle ministerille ja kansanedustajalle olkoonpa sitten hallituksen tai opposition jäsen aurinkoista ja siunattua työpäivää ja työrupeamaa jotta tämä siunaus koituisi meidän jokaisen ihmisen ja maamme hyväksi

hallituksen tulisi kuluttamistoiveissaan kuitenkin hillitä niin sanottua kerskakulutusta johon monet ovat halpojen luottojen sokaisemina sortuneet

tästä johtuu liittovaltio ja jatkuu tämä sekasorto

niin kuin jotkut hallituspuolueidenkin edustajat ovat julkisuudessa vastoin hallitusohjelmaansa esittäneet kotitalousvähennyksen korottaminen aikaisemmalle tasolleen olisi tuonut lisää työtä ja vähentänyt harmaan talouden yrittäjiä

asialla on myös se ja kun se liittovaltio toteutuu siinä on yhdenmukainen talous puolustus sosiaalipolitiikka tulee myös yhteinen uskonto tai uskonnollisuuspolitiikka

minä haluan tätä kysyä haluaako meidän suomen hallitus tähän mennä

meidän ei kannata täällä syytellä toisiamme mutta uskon että kun tulee kyproksen ja italian vuoro me olemme niin syvässä suossa että ei meidän pikkuruiselta suomen kansalta kysellä että ensin me täällä päättäisimme haluaisimmeko tähän liittovaltioon mennä

me menemme vikisemme ja menemme ja uskon että silloin myös hallituksen jäsenet ovat polvillaan ja itkevät minkä takia näitä ratkaisuja on tehty

aivan lopuksi haluan myös kannattaa edustaja soinin esittämää epäluottamuslausetta

esityksen tarkoituksena on vähentää laitospaikkoja siten että iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen hoito toteutettaisiin laitoshoitona vain lääketieteellisin perustein tai asiakas tai potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla

mitään hirveän suuria muutoksia tässäkään laissa ei ole

ja niin kuin täällä sanottiin monessa pienessäkin kunnassa on jo nämä vammaisneuvos tot ja on hyvä että ne lakimääräisesti määrätään ja samoin vanhus ja nuorisovaltuustot

kunnissa tehdään yleensä palvelutarpeen kartoitus ja kyllä siinä ainakin yleensä asiakkaankin mielipide on otettu huomioon ja siinä kysytään minkälaista elämää hän haluaa viettää elämänsä kultaisina vuosina

tiedetään että se on kunnalle edullinen ja myös hoidettavalle inhimillinen vaihtoehto

arvoisa puhemies

köyhyys ja pienituloisuus kytkeytyvät olennaisesti työttömyyteen

enää ei monikaan odota parempia aikoja ja talouden nousua vaan yrittää sopeutua pätkätöiden alipalkkauksen ja työttömyyden jatkuvaan kierteeseen

eli tätä pitäisi viedä eteenpäin tämä on yksi todellinen vaihtoehto

tutkimuksen mukaan materiaalista puutetta suurempi negatiivinen vaikutus aiheutuu lapsille köyhyyteen liittyvästä negatiivisesta leimasta leimasta joka voi aiheuttaa sosiaalisia ongelmia huonompaa itsetuntoa ja mielenterveysongelmia

on nimittäin sanottu että osa palveluasumisesta lasketaan laitoshoidoksi toimintakyvyn ja avuntarpeen mukaan

siitä huolimatta että tämän lain tarkoitus on hyvä käytännön ongelmia on paljon siinä mitenkä eri kunnissa pystytään tuottamaan tämmöinen kodinomainen ja turvallinen muoto on se sitten koti tehostettu tai vähemmän tehostettu palvelumuoto

on sanottu että meneillään oleva kriisi on suurin sitten toisen maailmansodan ja tiedämme myös että me olemme geopoliittisesti hankalassa asemassa

kun yhteiskunnasta on hävinnyt yhteisöllisyys jokainen ponnistelee omillaan tai ihan lähipiirin tukemana ja olemme myös menettäneet suuren voimavaran

eli meidän pitää mahdollisesti ajatella onko meillä uhkia ja missä paikassa

meillä on käyttämättömänä resurssina laajeneva hyväkuntoisten eläkeläisten joukko

myös työttömien aktivointi tarvitsee muutosta

meillä on uhkia kyberturvallisuutta ynnä muita että vaikka me olemme pieni maa täällä pohjolassa niin me emme tosiaan välttämättä ole turvassa

jos talouden pohja rapautuu myös etuisuuksien vastikkeettomuudesta ja vastikkeellisuudesta tulee keskustella

lapsiperheiden taloutta voi äkillisesti heiluttaa työttömyys jolloin perhe joutuu esimerkiksi asuntolainojensa kanssa vaikeuksiin

arvoisa puhemies

asuntojen hintakehitys on kääntynyt laskuun ja voi olla että pakon edessä asuntoaan myyvä ei saa edes omiaan pois

on paketissa hyvääkin